sosialidemokraattien vaihtoehto lähtee siitä että koko kansan osaamistasoa vahvistetaan takaamalla kaikille vähintään toisen asteen tutkinto ja nopeuttamalla korkeakoulutukseen pääsyä sekä sen läpäisyä

kaikilla pitää olla mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää osaamistaan ja yleissivistystään iästä sukupuolesta ja varallisuudesta riippumatta

tätä taustaa vasten on varsin erikoista että se pitää heittää romukoppaan ilman että edes mitään parempaa olisi loppujen lopuksi aidosti tarjolla

arvoisa puhemies

tulee ylisuuria opetusryhmiä lisää työttömyyttä nuorisotakuun onnistunut jatko lähestulkoon kuopataan opintotuen indeksisidonnaisuus lakkautetaan vallan huom

käsittelyssä olevan aikavälin haasteet ovat meillä kaikilla tiedossa ja nyt tehtävät linjaukset ovat avainasemassa kun me mietimme miten tästä lamasta päästään yli

ensisijaisia ja kiireellisimpiä asioita ovat laman torjuntaan liittyvät toimet mutta vastuullinen päättäjä pohtii myös kuinka tilanteesta ihan väkisinkin seuraava useiden kymmenien miljardien valtionvelka tullaan myöhemmin maksamaan pois

hyvät kollegat

postipalvelut on suomessa järjestetty itellan hoitamana kokonaisuutena jossa heikommin kannattavaa haja asutusalueiden postinjakelua on tuettu paremmin kannattavien palveluiden eli lähinnä taajama alueella jaetun postin tuotoilla

työttömien määrä kasvaa päivittäin mistä seuraa taloudellisia ongelmia tähän päivään ja myös tulevaisuuteen

miten te kehtaatte

kyllähän te valitettavasti kehtaatte

toisaalta myös eu lainsäädännön perusperiaatteena olevan vapaan kilpailun ulottaminen uusille alueille on ongelmallista

vaikka nuorisotyöttömyys on päivän päähuolenaihe ei tässä yhteydessä pidä unohtaa sitä että hieman pidemmällä aikavälillä työmarkkinoiltamme poistuu ikärakenteen johdosta suuri määrä väkeä eläkkeelle

vientiteollisuuden lamalle emme voi tässä hetkessä juuri mitään mutta panostukset innovaatiopuolelle ja tuotekehitykseen luovat tulevaisuuden kasvulle edellytyksiä

postipalvelujen avaaminen päästäen markkinoille yksityisiä yrityksiä niin että niiden ei tarvitse jakaa postia joka päivä eikä joka puolella maata tuo tilanteeseen sekavuutta ja mahdollistaa epäterveen tilanteen markkinoilla etenkin kun palvelut on pakko turvata jättämällä tämä yleispalveluvelvoite itellalle

sillä että nyt laistetaan nuorten työllistämisestä ja muusta aktivoimisesta on myös siinä mielessä valtava vaikutus koko kansakunnan kehitykseen myös pidemmällä aikajänteellä

vaikka nyt tällä lailla ei suoraan oltaisikaan heikentämässä palveluja voi tämän lain hyväksyminen hyvinkin olla lähtölaukaus sille kehitykselle joka muutamien vuosien päästä johtaa haja asutusalueiden postipalveluiden heikentämiseen

valtion rooli on keskeinen kun lähdetään laittamaan näitä projekteja alulle joten toivon todella hallitukselta ymmärrystä erilaisille tukimuodoille niin yksityisellä kuin kuntapuolella

peruspalveluiden hävitessä ruuhka suomi ruuhkautuu ja maaseutu autioituu

tällä hetkellä työvoimapalvelut on karsittu minimiin lähinnä rutiininomaisiin tehtäviin joten varsinaisia työllistymiseen tähtääviä toimia ei pystytä edes tekemään tämä on syytä tunnustaa myös tässä salissa

itellan toimintaan tästä lainmuutoksesta välttämättä seuraavaa aukkoa on tulevina vuosina pakko paikata valtion verorahoituksella

ministeri linden on todennut että myös näitä markkinoille tulevia kilpailijoita voidaan velvoittaa osallistumaan tähän itellan yleispalveluvelvoitteeseen liittyvään tukeen

kilpailevien jakeluyritysten merkittävän osallistumisen tukeen tuleekin olla aivan ehdoton vähimmäisvaatimus toimiluvalle

se koskee meitä jokaista

tässä hallituksen esityksessä ei kuitenkaan tällaisesta tuesta ole mainintaa

tämä on kerta kaikkiaan tuhoisa ja mahdoton yhtälö tässä tilanteessa

siinä ehdotetaan vain että yleispalvelun tarjoajalle korvattaisiin valtion varoista se osa yleispalvelun nettokustannuksista joka muodostaa tälle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen

näitä toimia jotka konkretisoivat laman kaikkien suomalaisten arkeen aletaan nähdä hiljalleen kun kunnat availevat tämän vuoden budjettejaan

itse toimiessani viime kaudella oppositiopuolueen kansanedustajana sain käsityksen että välikysymys on järein opposition toimenpide

kehyspäätöksillä hallitus vetää säästöjä takaisin joskin hyvin pieniltä osin ja tämä on tulkittava signaaliksi siitä että myös hallitus itse pitää omia leikkauspäätöksiään varsin kovina

toisaalta pelkään pahoin että tosipaikan tullen jälleen todettaisiin ettei tätä tukivelvoitetta voidakaan määritellä näille jakeluyrityksille vaikkapa eun kilpailumääräyksiin vedoten

me sosialidemokraatit olemme vaatineet hallitukselta myös välitöntä talouspolitiikan linjanmuutosta ja nopeita toimenpiteitä työttömyyden torjumiseksi

vähintäänkin oudolta ovat kuulostaneet myös hallituksen puheet siitä että mahdolliset valtionosuuksien lisäykset kytkettäisiin kuntatyöntekijöiden palkkoihin

hallitus on kehyspäätöksiensä yhteydessä ilmoittanut että koulutuksesta ei enää leikata

olisi toki ollut tervetullutta myös meidän hallituspuolueiden edustajien kannalta niin kuin edustaja orpokin totesi että meillä olisi ollut hyvissä ajoin ennen kuntavaaleja selvillä uudistuksen sisältö

hallituksen on alettava kantaa vastuutaan ja lakattava vähättelemästä työttömyyskriisiä ja ihmisten vaikeuksia mitä valitettavasti tässä salissa on tänäänkin tehty

vielä huonommin käy niille jotka eivät edes tuloveron alennuksista tai hyvätuloisille suunnatuista veronalennuksista pääse nauttimaan

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

jos edustaja tällä hetkellä ministeri soini olisi tässä salissa niin tekisi mieli jopa kysyä miten te kehtaatte

arvoisa rouva puhemies

leikkaus osaamiseen koulutukseen ja sivistykseen on kaiken kaikkiaan käsittämätön koska suomen taloudellinen menestys on perinteisesti perustunut vahvaan osaamispohjaan

hallituksen eväät ovat nyt kasvun ja työllisyyden suhteen täysin levällään ja toiveita ensi viikon paketista on heitetty täällä tänään useamman kerran

arvoisa herra puhemies

lopuksi

luin tänään välikysymyksen allekirjoittaneille tuttua lehteä jossa oli laaja artikkeli kansa tyrmää ulkoistamisen kuntien terveyspalveluissa

tätäkin mahdollisuutta ollaan murentamassa kun opintorahaa leikataan

seurauksena nuoren ihmisen taloudelliset lähtökohdat määrittävät yhä enemmän hänen mahdollisuuksiaan koulutukseen eli nyt rakennetaan jopa taloudellisia esteitä opiskelulle ja tämä on mielestäni totaalisen väärä suunta

arvoisa rouva puhemies

mutta jos mietitään tätä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaa niin kyllä on pakko todeta että kuka pitää huolta maaseudun elinvoimaisuudesta ja siitä että ihmisillä on mahdollisuus liikkua myös maaseudulle ja maaseudulta pois

maaseudun kyydit kalpenevat lähes jäätyvät ja sellaisessa hallituksessa jossa on vielä kaiken lisäksi keskustalainen pääministeri ja keskustalainen liikenneministeri

te puhutte kauniisti biotaloudesta ja siihen liittyvistä uusista työpaikoista mutta tämä kaikki vaatii asuttua ja yrittäjyyden mahdollistavaa maaseutua

vaikka hallituksen koulutus ja sivistyspolitiikka on osittain hiilenmustaa löytyy tuoreesta kehyspäätöksestä sentään yksi oikein tervetullut asia ja se ansaitsee kiitoksen

vapaat markkinat toimivat tiheillä alueilla suurilla käyttäjämäärillä mutta on täysin epärealistista ajatella että ne toimivat harvaan asutuilla alueilla

kun kuunteli näitä hallituspuolueiden puheenvuoroja tässä niin te osaatte jotenkin kauniisti ajatella että tämä ei mahdollistaisi laajempaa rekkarallia suomen teillä

onko teillä johtajuutta hoitaa oma hallinnonalanne ihmisen ja palvelun käyttäjän näkökulmasta

minä voin kertoa teille että tämä ei ole mikään opposition näkemys vaan lukuisten kuljetusalojen ihmisten näkemys on se että he eivät usko tuohon kauniiseen ajatukseen

hyvät kollegat

tässä rinnakkaislakialoitteessa esitetään kampanjakattoa yksittäisille ehdokkaille ja puolueille sekä ennakkoilmoituksen pakollisuutta jossa on oltava suunnitelma vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista

kun miettii niitä päätöksiä joiden eteen on vuosikymmenten aikana tehty monta ansiokasta elämäntyötä on mielestäni aika käsittämätöntä että tämä hallitus on valmis heittämään tästä osan roskakoriin